hallituksen elvytysvara on mennyt kaksi vuotta sitten päätettyihin veronkevennyksiin

porvarihallitus on painottanut elvytyksensä veroelvytykseen vaikka sen olisi voinut tehokkaammin rakentaa menoelvytyksellä ja rakentaa julkisen kysynnän varaan ohjaamalla taloudellisesti tehokas menoelvytys kuntien kautta korjaus ja muuhun rakentamiseen

rajamäen poika oli saanut kanssa tänään ja pari kuukautta sitten oma poika sai

tämä paljon markkinoitu ostovoiman kasvu on tilastoissa näkynyt kotitalouksien kulutuksen supistumisena ja säästämisasteen kasvamisena

se on tietysti semmoinen asia mikä tässä isänä aina huolestuttaa

ostovoima on kasvanut lähinnä hyvätuloisilla joilla nyt on sitten enempi varoja ostaa esimerkiksi osakkeita ja odotella niitten arvon nousua

mutta tietysti on erittäin hyvä asia että nämä vaatimukset mopolla ajoon lisääntyvät ja nämä mopokortin hankintaan liittyvät teoriakokeet ovat kuitenkin ihan oikeat testit mitä ainakaan kun on kuunnellut poikien kaveritkin siinä ovat puhuneet osa ei kerralla mene läpi joutuvat santsaamaan ennen kuin menee perille ja on hyvä että niitä asioita pitää opiskella liikennemerkkejä ja sääntöjä

kokonaisuutena hallituksen veropolitiikka vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen

tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on hallintovaliokunnan käsittelyn jälkeen muuttunut muotoon jossa sen voi hyväksyä

alkuperäinen lakiesitys jonka ministeri thors ja koko porvarihallitus yksimielisesti hyväksyivät olisi laajentanut aikaisempaa maahanmuuttokäytäntöä turvapaikanhakijoiden kohdalla selvästi

suomalaisen hyvinvointimallin perusta on ollut laaja yhteiskunnan turvaverkko jossa kaikille yhteiset sosiaali terveydenhuollon ja opetustoimen palvelut ovat muodostaneet tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden perustan

yhdyn ed

siihen aikaan kun itse ajelin mopolla niin aika lailla kantapään kautta jokainen soratien mutka missä vahingossa etujarrulla painoi ensin tuli koettua sitä oppi sillä tavalla parempi näin

totuus on kuitenkin se että nyt viimeisten parin vuoden aikana on sattunut varsinkin nuorten kohdalla useita onnettomuuksia missä on ihmishenkiä menetetty ja se on tietysti semmoinen asia mikä on tragedia perheelle jossa tämä tapahtuu mutta se on myös tietysti yhteiskunnallisesti erittäin kallista

myöskin silloin tällöin alkoholilla ja muilla päihteillä on osuutta ollut asiaan ja semmoisella epäterveellä kilpailulla mitä on esiintynyt

itse olenkin sitä mieltä ja olen tehnyt talousarvioaloitteenkin siitä että nuorten liikenneturvallisuuteen pitäisi panostaa enemmän

erityisesti nuorisotyöttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti

tämän lain myötä suomeen tulleet turvapaikanhakijat jotka ovat joko tilapäisellä tai jatkuvalla oleskeluluvalla voivat osallistua välittömästi yhteiskuntamme toimintaan työtä tekemällä

niin kuin ennen vanhaan ainakin ehkä tänäkin päivänä poliisit käyvät kouluissa puhumassa mutta kyllä itselleni on ainakin hyvin jäänyt mieleen kun poliisit kävivät siitä liikenneturvallisuudesta puhumassa koululaiselle

tällä on iso merkitys maahan tulleille henkilöille

kannatan myöskin ed

karhun tekemiä hylkäysesityksiä ilmailulaitoksen ja tässä aiemmin olleiden merenkulkulaitoksen ja varustamoliikelaitoksen kohdalla

pidän erikoisena sitä että ne henkilöt jotka eniten pitävät meteliä työttömistä ulkomaalaisista ovat nyt vastustamassa tätä lakia ja todennäköisesti vain siksi että haluvat kumarrella niiden äänestäjiensä suuntaan jotka vain periaatteen tai asennevammaisuuden vuoksi vastustavat kaikkea missä kehitetään ulkomaalaisten mahdollisuuksia vaikka se olisi heidän omakin etunsa

seurujärven tuoma esitys tästä pistejärjestelmästä olisi ainakin niiden tietojen valossa mitä itse olen tähän asiaan perehtynyt ollut kannatettava

olen sen lakialoitteen allekirjoittanut ja täällä on monessa puheenvuorossa niitä asioita tuotukin esille miksi se olisi hyvä

muun muassa sen takia että erinäiset rikkomukset liikenteessä pystyttäisiin paremmin arvioimaan niitten vakavuusaste ja näin sen vaikutus sitten siihen jos vaikka kortti on lähdössä tai sitten sakkojen suuruutta voidaan siinä määritellä

puheessaan puheenjohtaja soini ja perussuomalaiset sanoutuivat irti rasismista

se ei ollut uutta hyvä että ei vihata erirotuisia ihmisiä mutta se oli uutta että ei edes työmahdollisuuttakaan haluta antaa

sakkojen määrähän tietysti lisääntyy jatkuvasti koska valvonta on lisääntynyt teillä ja se on aika merkittävä hyvä tulonlähde kuitenkin

eikö olisi perussuomalaisillakin tämän lain jälkeen hyvä mahdollisuus kysellä maahanmuuttajalta onko hän hakenut töitä ja ihmetellä jos ei töitä ole hakenut tai työ ei kiinnosta

aktiivinen työvoimapolitiikka auttaa ihmisiä työllistymään uudelleen sekä estää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä

lomautukset ja irtisanomiset eivät hyvinvointia turvaa päinvastoin

laiskat ja työtä vieroksuvat ulkomaalaiset joihin ed

mieto täällä jo aiemmin viittasi tulevat varmaan jatkossa äänestämään perussuomalaisia

esitän hallitukselle kurssin reivaamista sdpn linjalle jossa työllisyyttä turvataan ja parannetaan muun muassa kuntien investointeja tukemalla

siitähän on hiukan tietysti valitettu että poliisit puuttuvat liian pieneen että seitsemän kahdeksan kilometriä ylinopeutta mennään ja sitten poliisit siihen puuttuvat

miksi on sitten esimerkiksi kasikympin nopeusrajoitus jos ei ajeta sitä vauhtia niin että siinä mielessä

mutta sitä mieltä minä olen kyllä että isoilla teillä voisi kyllä nopeusrajoituksia hiukan nostaa niin kuin täällä ministeri vehviläinen kannanottoja on jo ottanutkin että ainakin säiden mukaan vaihtuvat nopeusrajoitukset tulisivat

ja niin kuin on tanskassa todettu muistaakseni kun yleisesti liikenteen nopeuksia hieman nostettiin niin myös ohitukset vähenivät ja sitä kautta myöskin riskitilanteet vähenivät

sitten vielä aika loppuu tässä juuri mutta tuota sen verran vielä tästä sakotusjärjestelmästä ja liikenneturvallisuusasioista sen verran että minä olen ymmärtänyt että sakkorahat menevät kaikki oikeusministeriön puolelle ja olisi ehkä viisasta myöskin jyvittää sitä liikenneministeriölle niin että tulisi jonkin näköinen rahasto joka panostaisi liikenneturvallisuuteen ja ne rahat tulisivat näistä rikesakoista ja muista mistä tulee tuloja niitä jyvitettäisiin vähän tuohon liikenneministeriön puolelle ja siellähän on pulaa aina rahasta

olen samaa mieltä siitä että varmasti ne maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat jotka tänne tulevat haluavat mahdollisimman nopeasti päästä mukaan yhteiskunnan toimintaan

eräs esimerkki on sellainen jossa tulee esille se kuinka hankalaa ehkä työpaikan hakeminen täällä toisella maassa voi olla

siinä mielessä olen eri mieltä siitä se on niin kuin stereotypia että esimerkiksi maahanmuuttajat olisivat laiskoja tai vieroksuisivat töitä

arvoisa puhemies

isoilla teillä on paljon liikennevalvontaa tehostettu tuomalla kameroita

se vapauttaa poliisia tietysti muuhun liikennevalvontaan ja varsinkin semmoisiin asutuskeskuksiin missä on paljon ihmisiä koska siellähän ne riskit ovat isot kun ihmiset jäävät auton alle

varsinkin koulujen lähistöllä on semmoisia alueita

kysyisinkin nyt ministeriltä

pitäisikö enemmän lähteä siihen suuntaan että myös koulujen läheisyyteen ja eteen vietäisiin näitä kameratutkatolppia

olisiko se jopa edullisempi tapa

ilmastoasiat on otettava vakavasti ei mitään ylilyöntejä tai hysteriaa pidä tietystikään luoda mutta kyllä tuo perussuomalaisten linjaus siitä että se on höpö höpö juttua on mielestäni vastuuton

ainakin oma näkemykseni on se tässä lasten isänä ja myös heidänkin kannaltaan tulevaisuutta katsoen että kyllä maapalloa on suojeltava ihmisten tuottamilta saasteilta entistä enemmän

pakko tässä myös kommentoida tähän ilmastokeskusteluun jossa tuli tämä gallupkannatusten esilleotto

tekeekö siis ilmastonmuutos myös ihmiset ehkä hölmömmiksi

nyt käsillä oleva hallituksen ilmasto ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko on jatkoa tälle hallituksen pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategialle

se ja tämä nyt käsillä oleva tulevaisuusselonteko ovat kompromisseja ja niissä todetaan kyllä tahtotila mutta keinot tavoitteiden toteuttamiseksi jäävät aika ylimalkaisiksi

kaiken kaikkiaan suomella on aika paljon parannettavaa ilmastopolitiikassaan kun ottaa huomioon esimerkiksi tämän kansainvälisen ccpi vertailun jossa valtioiden välillä verrataan minkälaisia toimia on ilmastotaistelussa tehty

varsinkaan arvio suomen osuudesta näissä politiikkatoimissa ei riolalla ollut niin kunta arvio siitä ole ollut kovin hyvä päinvastoin heikko

ruotsi oli tässä vertailussa ykkösenä muistaakseni norja yhdeksäs ja tanska kymmenes eli pohjoismaisittainkin suomi oli erittäin heikoilla sijoilla

toivotaan että olemme nyt tämän selonteon jälkeen näissä arvioissa kuitenkin sitten niin sanotusti nousu uralla

on satsattava voimakkaasti muun muassa energiaa ja luonnonvaroja säästävään puhtaaseen teknologiaan rakennusten peruskorjaukseen energiatehokkaasti energian säästöön joukkoliikenteeseen raiteisiin kierrätykseen ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen

ydinvoima on asia jota täällä joudutaan pohtimaan ja saadaan pohtia tulevaisuudessa ja on paljon kinasteltu mikä on se oikea määrä

kokoomuksella on selkeä linja että tarvitaan kaikki kolme ydinvoimalaa kolme ydinvoimalupaa pitäisi myöntää ja taas toisaalta sitten että ei yhtä

itse olen sillä kannalla että yksi voimala riittää sillä perusteella että kun nämä nyt olemassa olevat vanhentuvat alas ajetaan niin saadaan siihen tilalle ydinvoimaa turvaamaan energiansaanti

mutta jos aletaan nojautua liikaa ydinvoimasuuntaan niin pelko on se että uusiutuvan energian kehittäminen jää sitten jalkoihin ja unohdetaan vallan

se on siinä vaarana ja se on erittäin tärkeätä huomioida koska energia asiat ovat tietysti iso osa näitä ilmastopäästöjä kaksi kolmasosaa suomen ilmastopäästöistä tulee energiantuotannosta

toimenpiteiden ja vaatimusten pitää kohdentua sinne missä ympäristöä eniten pilataan

arvoisa puhemies

selvitysten mukaan suomalaisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt selvästi ja esimerkiksi reilun kaupan tuotteiden käyttö on täällä maailman huippuluokkaa ja kasvanut viime aikoina edelleen talouden taantumasta huolimatta

kun ihmiset on nyt saatu herätettyä elinympäristön vaalimiseen hallituksen pitäisi tulla vastaan ja pitää huolta siitä että käytännön keinoja ympäristön huomioon ottamisessa on olemassa

ei ole mitään mieltä siinä että samaan aikaan kun vaaditaan jätteiden lajittelemista ja kierrätyksen lisäämistä ihmisten on vaikea löytää jätteilleen sijoituspaikkaa kun lajittelupisteitä ei löydy riittävästi lähiympäristöstä

haja asutusalueen palveluja ei pitäisi karsia nykyvauhdilla

kun yhä useammin palvelut joudutaan hakemaan kuntakeskuksista ja samaan aikaan linja autovuoroja vähennetään yksityisautoilun on turha odottaa vähenevän

selonteosta puuttuu syvällisemmin pohdinta millä tavalla energian hinnan nousu vaikuttaa kansantalouteen ja yksittäisten ihmisten selviytymiseen arjessa

ilmastonmuutoksen torjunnan rasitukset pitää jakaa oikeudenmukaisella tavalla

ilmeisesti hallituspuolueissa on jo sitouduttu siihen että tämä laina myönnetään ja nyt kriittisesti sitä asiaa tietysti arvioidaan ja näin pitääkin tehdä

itse kyllä suhtaudun erittäin varauksellisesti koko asiaan varsinkin kun muistelee nyt mitä viimeisten kahden vuoden aikana suomen taloudessa on tapahtunut

täällä on pitkään menty ikään kuin käsijarru päällä ja vaivoin on pysynyt nenä pinnalla ja suomi velkaantuu joka vuosi kymmenillä miljardeilla ja kunnat velkaantuvat

viimeisin epäkohta oli nyt viime viikolla se kun oli tämä välikysymysäänestys jossa ei hallitukselta riittänyt tukea tähän heinolan reumasairaalan tapaukseen jossa kärsijöinä ovat reumaa sairastavat suomalaiset lapset ja aikuiset

en voi oikein tätä hyväksyä

ja myöskin olen huolestunut siitä tässä vielä loppuun sanon että on julkisuudessa arvioitu että suomen sitoutuminen näiden velkojen maksajaksi heikentäisi mutkan kautta myös suomen luottoluokitusta ja tällöin rahan lainaaminen tulisi suomelle entistä kalliimmiksi

niinpä vain tällä viikolla päättyi se jokakeväinen arvailu mahdetaanko tässä salissa päästä käsittelemään hallituksen esitystä toiseksi lisätalousarvioiksi

vielä lopuksi täällä on puhuttu energiatuotannon päästöttömyydestä ja myöskin ydinvoimasta ja niitä yhdistetty ikään kuin ydinvoima olisi päästötöntä

se on hiilidioksidin kannalta kyllä näin mutta ydinjäte on erittäin iso ongelma joka täytyy myöskin pystyä turvallisesti ratkaisemaan tulevaisuudessa

kun tässä aikaisemmin on tullut esille puheissa että kokoomus kannattaa kolmen ydinvoimalan rakentamista niin se on korjattu heti että ei vaan luvan myöntämistä

täällä ed

heinonen aiemmin ylisti porvarihallituksen ilmastotoimia että ne ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna aikaisempiin hallituksiin

arvoisa puhemies

aikamme suurimmaksi haasteeksi on jo monen vuoden ajan esitetty ilmastonmuutosta ja sen mukanaan tuomaa lumipallon lailla suurenevaa ekologista katastrofia

tämä arvio ei kyllä todista että on kauhean hyvin porvarihallituksen politiikka toiminut ja olisi ilmastotaistelussa purrut

luonnonkatastrofit hirmumyrskyt kuivuuden lisääntyminen meillä leudot talvet ovat jo jokapäiväistä arkea

on myös faktaa että teollisuuden laajentuessa voimakkaasti venäjällä kaukoidässä etelä amerikassa myös saasteet ja hiilidioksidipäästöt typen oksidit ja muut pienhiukkaspäästöt lisääntyvät

johtuu ilmastonmuutos sitten maapallon normaalista tuhansien vuosien syklittäisestä muutoksesta tai ihmisen toiminnasta mitä itse pidän todennäköisempänä on päästöjen rajoittamiseen ryhdyttävä kaikin mahdollisin ja järkevin keinoin